taideväärennökset annettiin takaisin omistajilleen

tämän takia onkin tärkeää katsoa minkälaisiin kohteisiin valtio käyttää velaksi otettuja rahojaan

yhteiskunta odottaa että uhri itse kantaa vastuun eikä myy teoksia eteenpäin

lopuksi arvoisa puhemies

kun kuntaliitto näin arvioi voidaan epäillä onko kunnilla voimavaroja kattaa tätäkään subjektiivista oikeutta

tämä ei tarkoita sitä että keräilijä itse myisi väärennökset aitoina vaan sitä että jossain vaiheessa työt ehkä tulevat markkinoille perillisten tai muiden tahojen kautta ja kohta niillä on markkinoilla uudet taustatiedot

jos on keskustaväki kehunut ministeri pekkarista niin samoin minäkin kehaisen hänen aktiivista toimintaansa sarallaan

hallituksen tarkoitus on hyvä mutta kysymys on pitkälti avustajajärjestelmän käytännön toteuttamisesta

arvoisa puhemies

lakialoitteeni on ensimmäinen pyrkimys kehittää tekijänoikeuslakia siihen suuntaan että se estää taideväärennösten uudelleen tuloa markkinoille

laissa esitetään että taideväärennökset merkitään väärennöksiksi aitoustutkimuksen avulla asiantuntijoiden toimesta

taideväärennös voidaan merkitä väärennökseksi myös taiteilijan tai taideteoksen tekijänoikeuksien haltijan pyynnöstä

jos taas taideteoksen omistaja ei halua aitoustutkimusta ei myöskään väärennösmerkintää saa tehdä

tämä tosin tekee taideteoksen omistajan epäilyksen alaiseksi koska hän ei halua tutkituttaa taideteoksensa aitoutta varmasti selkeä merkki tarkoitusperästä

todettakoon lopuksi että lakialoitteeni on vain pieni osa tarvittavaa lainsäädäntöä jolla harmaan talouden toimintaa taideväärennösten osalta voidaan torjua

pidänkin tärkeänä että hallitus pyrkii kehittämään taideväärennösten tekemistä ja levittämistä edistävää lainsäädäntötyö

kolmas joulukuuta

tätä vuotta pidetä täysistunto tämä hyväksyttäneen v

toinen joulukuuta eli suomen pitää täysistunto tämä hyväksyttäneen

eduskunta seuraa

jälleen kerran esitän saman kommentin kuin monesti aikaisemminkin

sodassa vammautuneiden ja viimeisiä vuosia elämästään viettävien kunniakansalaisten luokitteleminen työkyvyttömyysasteiden mukaan on hävytöntä

odotankin hallitukselta vihdoin esitystä joka poistaa työkyvyttömyysasteet ja tarjoaa kaikille sotainvalideille samat etuudet

me olemme kansakuntana velkaa niille joiden koko elämää ovat rajoittaneet sodassa saadut vammat ja byrokraattinen yhteiskuntamme ei ole vieläkään valmis reilusti antamaan vanhuksille heille ilman muuta kuuluvia etuja

tämä on todella häpeällistä

vanhenemisesta johtuen lääkkeet hajoavat ja poistuvat elimistöstä hitaasti

tässä on niin paljon ongelmia että vanhusten lääkehoito pitää saada tiukkaan järjestykseen

keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden käyttö iäkkäiden hoidossa on runsasta

lisäksi esiintyy lääkkeiden päällekkäiskäyttöä eli samalla tavalla vaikuttavan kahden tai useamman lääkkeen samanaikaista käyttöä

keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden runsaan käytön aiheuttamia haittavaikutuksia ovat muun muassa sekavuustilat kaatumiset ja niistä johtuvat murtumat dementiapotilaiden käytöshäiriöt virtsankarkailut ja liikuntakyvyn menetykset

lääkehaitat johtavat hoitohenkilökunnan ja hoidon lisätarpeeseen ja rasittavat myös akuuttia hoitoa

pidänkin erittäin tärkeänä että vanhuksen palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä tehdään myös lääkehoidon kokonaisarvio jonka avulla voidaan tunnistaa ja ratkaista lääkityksestä aiheutuvia ongelmia

lääkityksen tarpeellisuus turvallisuus annostus yhteisvaikutukset ja toteutus tulee arvioida kerran vuodessa

potilasta hoitavilla muilla ammattilaisilla on velvollisuus käyttää hyvää ammattitaitoaan lääkityksen mahdollisten ongelmakohtien tunnistamiseen

itse lisäisin vielä tuli mieleen vielä yksi elikkä nauttiessaan alkoholia ihmisen varmastikin jossain vaiheessa on aika vaikea päätellä onko nyt alle yhden vai onko jo mennyt ylitse

arvoisa puhemies

mielestäni tällaiset heikkokuntoiset palautetut varusmiehet pitäisi pistää aika ajoin kolmen neljän kuukauden välein uudestaan kuntoutukseen ja sanoa heille että niin monta kertaa käytte kuntoutuksessa että kunto on riittävä

toiseksi myöskin on tätä mielialaa ainakin minun mielestäni viime aikoina on aika paljon ollut että melkein ylvästellään ettei tarvinnut mennä armeijaan

ukkolakin kysyi näistä ihmisoikeusasioista

meillä kun nämä luvut ovat kuitenkin pieniä millaisia muualla euroopassa ovat vastaavat luvut

arvoisa herra puhemies

runsaasti energiankäyttöä vaativat raskasteollisuutemme pohjoinen sijainti ja ilmasto hajautunut yhteiskuntarakenne sekä korkea elintaso

siksi tehtävämme on toteuttaa pitkäjänteistä poukkoilematonta politiikkaa jonka tavoitteena on merkittävä päästöjen vähentäminen ja energiaomavaraisuus

huoli ilmastonmuutoksesta on palauttanut ydinvoiman osaksi energiapalettia maissa joissa siitä oltiin jo luopumassa

ydinvoima kuuluu myös osana eun energiapakettiin jonka perustana on kasvihuonepäästöjen vähentäminen kaikin keinoin

uusiutuva energia ei riitä yksin tyydyttämään sähköntarvetta

tuulivoiman investointikustannus megawattituntia kohden on liian suuri

tuulivoiman varaan nojaavasta energiatuotannosta seuraisi sähkön hinnan valtava nousu joka heikentäisi teollisuuden vientiyritysten ja markkinoilla toimivien yritysten kilpailukykyä ja johtaisi jopa tehtaiden sulkemiseen sekä suurtyöttömyyteen

miten kilpailukykyämme kohennettaisiin jos ydinvoimaa ei rakennettaisi ja jos joutuisimme ostamaan kovalla rahalla venäläistä ydinvoimasähköä

suomessa ydinvoima on välttämätön myös siksi koska joitakin energiatuotannon vaihtoehtoja on suljettu pois

hallitus ei salli vesivoiman lisärakentamista

olen tästä aiemmin käyttänyt jo puheenvuoronkin ja olen ehdottomasti tämän kannalla

lähes päästötöntä jätteenpolttoa vastustettiin pitkään sillä että kaatopaikoilta voidaan kerätä metaania polttoaineeksi

kaatopaikat itsestään ovat jo ympäristökatastrofi puhumattakaan niiden valtavista päästöistä

ympäristöenergiaratkaisuissa ei saa kompastua sähkön tarvearvioihin

tärkeintä on varmistaa että sähkön tuotantokapasiteetti riittää kaikissa tilanteissa siis silloinkin kun talouden kasvu alkaa

antamalla mahdollisuudet ison mittaluokan energiainvestoinneille luomme edellytykset myös muulle yritystoiminnalle ja talouskasvulle

siitä seuraa että osan ajasta sähköä jää myös vientiin

vaikka panostaisimme valtavasti voimavaroja uusiutuvan energian tuotantoon on meidän rakennettava lisää ydinvoimaa joka tuottaa luotettavasti sähköä vuosikymmeniksi eteenpäin

arvoisa herra puhemies

hätäkeskustoiminnan kehittäminen ja arvioiminen on sinänsä kannatettavaa jotta keskukset voisivat palvella paremmin avun tarvitsijoita mutta hätäkeskukset ja niiden työntekijät ovat olleet viimeisen kymmenen vuoden aikana jatkuvassa myllerryksessä

ydinvoima ei ole menneen maailman energiatuotantoa vaan sen tarkoituksena on tyydyttää sähkön lisääntyvää tarvetta kunnes uusia teknologioita voidaan hyödyntää

työnantaja on vaihtunut kunnilta valtiolle keskusten määrää on vähennetty monella kymmenellä uusia tietojärjestelmiä on tullut joka toinen vuosi

ydinvoima ei ole lopullinen ratkaisu vaan linkki kohti tulevaisuuden päästötöntä energiatuotantoa

viimeisin syy muutokseen on taloudellinen tehokkuus jonka mukaan hätäkeskuksia ja hätäkeskusammattilaisia pitäisi vähentää

älykkäät sähköverkot kestävä bioenergia sähköajoneuvot ja energiatehokas puurakentaminen ydinvoimaloiden suunnittelu ja rakentaminen ovat esimerkkejä aloista joista voi muodostua suomelle merkittäviä uusia osaamis ja vientialoja

on perustettu strategiatyöryhmä tehty aluejakoselvitys ja päätetty faktisesti jo toimipisteistä

etenkin henkilöautoliikenteen sähköistyminen tuo suomelle mahdollisuuksia vähentää päästöjä mutta samalla lisätään merkittävästi sähkönkulutusta

maa on nyt jaettu kuuteen hätäkeskusalueeseen mikä käytännössä merkitsee että suomeen tulee myös kuusi hätäkeskusta ellei lisäkeskuksiin ole perusteltua tarvetta

uudistus tapahtuu virallisesti kolmen neljän vuoden siirtymäaikana mutta tosiasiassa uudistusta tehdään jo kovaa vauhtia ja siirtymäajalla ei ole paljon väliä

nyt on kuitenkin siis päätettävä kahden ydinvoimalan puolesta

hätäkeskusten tietojärjestelmän kolmas uudistus on jo meneillään

tätä mieltä on valtaosa suomen poliisijärjestöjen liiton kyselyyn vastanneista hätäkeskusammattilaisista

suurin osa vastaajista on myös sitä mieltä että uudistus heikentää hätäkeskusten mahdollisuuksia saada ammattitaitoista työvoimaa sillä muutto toiselle paikkakunnalle työn perässä ei innosta hätäkeskusten erikoiskoulutettuja työntekijöitä

suurimpana vaarana hätäkeskusten työntekijät pitävät sitä että hätäkeskusalueet kasvavat niin suuriksi ettei päivystäjien paikallistuntemus enää riitä kattamaan koko aluetta eli tässä käy niin kuin valtion paikallishallinnon maakunnallistamisessa

arvoisa puhemies

koska poliisi pelastuslaitokset ja kunnallinen sosiaali ja terveystoimi ovat erilaisia sekä riskien että palvelutuotannon osalta haasteena on miten tämä erilaisuus voidaan ottaa huomioon hätäkeskusjärjestelmien kehittämisessä

kunnan kannalta tarvitaan tietysti sellainen hätäkeskus joka tuntee paikalliset olosuhteet ja sellainen että palvelulaitokset ja muut toimijat saavat hätäkeskuksilta tarvitsemansa palvelut

hätäkeskusalueiden laajentaminen ja hätäkeskusten määrän vähentäminen johtaa siihen että palveluiden turvaamiseksi kunnat joutuvat perustamaan omia valvomoitaan ja muita ympäri vuorokauden miehitettyjä johtokeskuksia

omien valvomoiden perustamistarve osoittaa että yleisesti arvioidaan etteivät hätäkeskukset kykene kunnolla vastaamaan niiden asiakkaiden kuten kuntien poliisin tai pelastuslaitosten tarpeisiin joten tavoitteet viranomaisten palveluodotuksiin vastaamisesta ja alueiden laajentamisesta ovat keskenään ristiriitaisia

hallituksen linjaus hätäkeskusten määrästä johtaa siihen että hätäkeskustoiminnat etääntyvät muusta viranomaistoiminnasta ja niiden mahdollisuudet viranomaisten tukipalveluiden antamiseen käyvät olemattomiksi

kehityksen seurauksena hätäkeskuksen asiakkaina olevat viranomaiset joutuvat järjestämään itse tukipalvelut jotka soveltuisivat luontevasti hätäkeskuksen yhteyteen ja tehtäviin

mielestäni hätäkeskustoiminnan uudistaminen tarvitsee nyt aikalisän jonka aikana pitää ulkoisten asiantuntijoiden tehdä arvio uudistuksen tarpeellisuudesta ja sisällöstä

järkevintä olisi ollut perustaa noin kymmenen hätäkeskuksen verkosto jolla olisi hyvin voitu vastata kuntien poliisin pelastuslaitosten ja kansalaisten tarpeisiin

olen monta viikkoa paininut tämän asian kanssa koska olen tuntenut tämän omaksi asiakseni ja no tiedä häntä millä tuloksella

ensimmäisen käsittelyn aikana lienee myös yleisölle tullut selväksi miksi sunnuntain aukioloa vastustetaan

esitän tässä vielä tiivistelmän osan niistä kielteisistä vaikutuksista joita sunnuntaiaukioloajoista tapahtuu

kansalaiset maksavat sunnuntaiaukioloajan kustannukset

suomessa päivittäistavarakaupan hintataso on euroopan korkeimpia

sen sijaan sunnuntaiaukiolo tuo pien ja erikoiskaupalle sen kilpailukykyä heikentäviä työvoimakustannuksia sekä lisäksi edellä mainitun kurt työvoimakustannukset ja lisäksi edellä mainitut kustannukset

arvoisa puhemies

laki jättää kauppakeskuksille mentävän aukon

hissit ovat olleet hyvän aikaa jo ohjelmassa ja kun tiedetään kuinka tärkeitä ja hyviä ne ovat vanhoissa kerrostaloissa joihin ne on kohtuullisen helppo rakentaa ja sille väelle monta kertaa joka siellä asuu niin onko tämä asia ollut esillä ja onko mahdollisesti parantamisen varaa

on selvää että suuret ketjut hyötyvät yrittäjävetoisen pien ja erikoiskaupan kustannuksella aukiolojen laajentamisesta tuleehan valtaosa uusista liiketiloista ketjujen käyttöön

jos eduskunta hyväksyy tämän lain se aukaisee mahdollisuudet vähittäiskaupan edelleenkeskittymiseen sekä pienkauppojen kuolemiin

päivittäistavarakaupan aukiolo olisi voitu vaikka vapauttaa mutta kuten jo aiemmin olen todennut erikoistavarakaupalle nykyinen aukioloaika on aivan riittävä jopa välttämätön

arvoisa puhemies

onko tästä asiasta ollut enempää puhetta

arvoisa herra puhemies

viime aikoina on esitetty uudistettavaksi lainsäädäntöä ja käytäntöjä siten että voidaan tukea kolmiulotteisten kiinteistöjen muodostamista ja rekisteröintiä

kolmiulotteisella kiinteistöllä tarkoitetaan sellaista maanpinnan ylä ja alapuolista kiinteistöä jonka ulottuvuus määritellään vaaka ja pystysuunnassa

kolmiulotteinen kiinteistö voi olla tila tontti tai yleinen alue riippuen siitä millaiseen käyttötarkoitukseen alue on asemakaavassa osoitettu

kysyn

vastaako hallituksen esitys vaatimukseen tehdä mahdolliseksi kolmiulotteisten

rönni on varmaan hyvä auton käsittelijä käsittelee tupakkaakin siinä samassa varmasti hyvinkin helposti ja huolettomasti

arvoisa puhemies

olen kuunnellut tässä taas kollegoita ja nyt olen kertonut jo suurimman osan varmaan mutta vielä toistan näitä muutamia

ne ovat minun mielestäni aika faktoja